viitaselle haluaisin selventää että kannattaisi lukea oikeustieteen tohtori kalle määtän viime hallituskaudella tekemä selvitys joka on tehty juuri teidän ministerinne aloitteesta siellä valtiovarainministeriössä

ja kun sitä lukee tulee kyllä siihen johtopäätökseen että ei sitä windfall voittoveroa noin vaan pystytä järkevästi kasaamaan

en haluaisi antaa sellaista viestiä elinkeinoelämälle että minkä tyyppistä voittoveroa tahansa voidaan ruveta lisäverottamaan että ei ole sellaista vapaa ajan palkkaa tai ympäristö vakaata toimintaympäristöä

ympäristöhaitan perusteella on huomattavasti järkevämpää verottaa kuin jotain enemmän abstraktia vain ansiotonta voittoa

arvoisa herra puhemies

päästökaupan laajentaminen on välttämättömyys ja todella täytyy toivoa että siellä kööpenhaminan kokouksessa saadaan jonkinlainen linjaus nimenomaan kansainväliselle lentoliikenteen päästökaupalle

arvoisa puhemies

eli tämä meillä nyt keskusteltavana oleva lakiesitys on vain eun implementaatio ikään kuin tarjous muulle maailmalle siitä että näin tämä voitaisiin toteuttaa

joukkoliikenteen kehittäminen on keskeisellä sijalla ilmastopolitiikassa ja raha on keskeinen tekijä kun joukkoliikennettä viedään eteenpäin

ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy nyt ensimmäistä kertaa määräraha suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuen maksamiseen

meidän on kyllä hyväksyttävä myöskin se että tällaisessa maassa missä on vähän asukkaita ja pitkät matkat lentoliput tulevat kalliimmiksi ja niiden tuleekin tulla kalliimmiksi koska hiilidioksidipäästöjä tulee taivaalle ja tämä täytyy nyt vain hyväksyä että tällaisesta palvelutasosta joudutaan maksamaan

mitä tulee tähän windfall leikkaukseen juuri tässä lakialoitteessa niin että sehän perustuu juuri tähän vieraat verotusperuste on tässä otettu päästökaupasta mutta sehän ei ole lainkaan välttämätöntä

olen merkinnyt vastauspuheenvuoro

useimmilla metropolialueilla ja erityisesti pääkaupungeissa valtio kantaa päävastuun joukkoliikenteen subventiosta

pentti

suomen pääkaupunkiseutu on poikkeus sillä täällä julkinen tuki tulee tosiaankin kaupungeilta

verotusperusteena voi olla myöskin joku aivan muu luku jolla kerromme sitten tämän terawattituntimäärän ja sitä kautta saamme sille verolle jonkun summan

helsinki aikoo laskea joukkoliikennelippujen hintoja tämän valtion kuitenkin jonkinmoisen joukkoliikennetuen avulla

noin laajemmin ajatellen suomea joukkoliikenne on kuitenkin liikennemuotona sellainen joka sopii lähinnä tällaisille tiheästi asutuille alueille

se oli aika hämmästyttävä kokemus

joukkoliikenne ei ole ratkaisu joka sopii joka ikiseen kuntaan ja kylään

ajattelin että se voisi ihan olla vaikka dekadia pienempi mutta tällainen luku sieltä vaan tuli ihan tämän yhtälön ratkaisuna taikka tämän laskukaavan perusteella jonka olen laatinut

me emme voi taata vahvoja joukkoliikenneyhteyksiä joka paikkaan

haluaisin näin ollen myös kiinnittää huomiota siihen että jos me laajennamme joukkoliikennettä huomattavasti tukikeinoin ja laajennamme kannattamatonta joukkoliikennettä me samalla varaamme valtion budjettivaroja vuosiksi eteenpäin ja syömme rahoitusta sitten muilta hyvinvointipalveluilta

meidän pitää todellakin miettiä myös sitä minkälaista joukkoliikennekokonaisuutta suomeen rakennetaan

hiilinielujen käsittely sopimuksessa on suomelle todella erittäin tärkeä ja tässä tiedonannossa on kuvattu suomen kantoja tätä koskien

eli tässä piilee myös erittäin suuri vaara jos ylenpalttisesti tuemme tässä vaiheessa joukkoliikenteen laajentumista

täällä kerrotaan että suomi ajaa neuvotteluissa sitä että nieluilla on kööpenhaminan sopimuksissa kehittyneissä maissa rajoitettu rooli ja suomi ei etsi nieluista taloudellista lisähyötyä

arvoisa puhemies

aivan erinomaista että olemme keskustan kanssa samaa mieltä siitä että sähkönhinnan pitää olla suomessa kohtuullinen

olemme samalla asialla

mutta kyllä hieman ihmettelen mistä johtuu tämä yksipuolinen tarmokkuus tämä jim bol d eau de windfall tulon verottamisen johdosta

onko tässä nyt joku matemaattinen ansa että tätä keskustelua ei kannata avata vai onko tässä nyt vähän sama kuin tuossa kaasuputkihankkeessa että mennään vaan ja katsotaan minkälaisia ehtoja meille siellä sitten tulee ja pahimmat uhkakuvat torjutaan mutta omaa hyötyä ei millään tavalla yritetä hakea

ettekö lainkaan seuraa mitä hallituksessa tapahtuu

ministeri katainen on nimittänyt työryhmän joka valmistelee suomelle kilpailukykyistä verotusta

siellä huomioidaan myös ekologiset verotuksen näkökohdat ja tämä windfall tulon verottaminen voidaan aivan hyvin käsitellä siinä työryhmässä kokonaisuutena

minä pidän ministeri pekkarinen huolen siitä että tällä työryhmällä tulee olemaan myös jotain muuta mietittävää kuin tämä teidän windfall tulon verottamisenne

arvoisa puhemies

olen todella tyytyväinen hallituksen toimintalinjaan tässä sillä mille tahansa vaatimukselle suomella ei ole oikeudellista perustaa

tämänhetkinen laki suomen talousvyöhykkeestä ei sisällä esimerkiksi oikeudellisia perusteita neuvotella korvauksista hankkeissa joista suomen valtiolle aiheutuu taloudellisia menetyksiä

ykn merioikeusyleissopimuksessa on annettu kuitenkin liikkumatilaa sellaisten asioiden sopimiseksi joista ei itse sopimuksessa määrätä ja minusta tätä liikkumatilaa suomen hallituksen pitäisi paremmin käyttää

näkisin tarpeelliseksi että tätä suomen talousvyöhykelakia uudistettaisiin

kyllä tekisi mieli sanoa että sellaista pientä suomettumisen hajua siinä tämänhetkisessä laissa on

arvoisa puhemies

yritysten kannustusjärjestelmät kohtelevat naisia ja miehiä eri tavalla

tasa arvo ei oikein toteudu yritysten kannustamisessa

arvoisa puhemies

kiitos näistä kannustavista puheenvuorosta ja vilkkaasta keskustelusta jota täällä on käyty ja evästyksistäkin varmasti tätäkin lakialoitetta on vielä mahdollisuus parantaa

mitä olisi tehtävissä sille että yritysten kannustusjärjestelmät antaisivat enemmän arvoa naisten työlle

jatkan edelleen työtäni näitten ympäristöperusteisten lakialoitteiden veroaloitteidenkin ehkä tekemiseksi

arvoisa rouva puhemies

ydinvoimaratkaisut ovat osa ilmastopolitiikkaamme ja siltä osin niitä voi myös ympäristöpolitiikaksi kutsua

kuitenkin meidän on tunnettava ydinenergian käyttämisestä vastuumme joka liittyy niihin vaikutuksiin tai mahdollisiin riskeihin joita ydinvoimalla kiistatta on

mielestäni tämän vastuun yksi ilmentymä on se että meidän pitäisi satsata myös enemmän ydinvoimaosaamiseen

eli mielestäni seuraavassa vaiheessa tulisi huomattavasti enemmän paneutua ydinvoiman tutkimiseen

keskusteltavana oleva energiapaketti sisältää paljon tukia ja ohjausmekanismeja uusiutuvan energian tuottamiseen mutta tätä tuhtia energiapakettia voitaisiin täydentää myös ydinvoimaan liittyvillä veroilla

olen aikaisemminkin pitänyt näitä ydinvoimaan liittyviä ympäristöveroja esillä mutta nyt olen tuonut ideana esiin ihan uudenkin tyyppisen veron

eli ydinvoimaloita voitaisiin verottaa ympäristövaikutusten perusteella siten että on lähtenyt tai eri päivinä radio aktiivisista ydinjätteistä niitähän on matala aktiivisia ja korkea aktiivisia valtio voisi kyllä vähän veroakin periä

näin ollen siitä syntyisi hieman enemmän vielä kannustinta siihen että radioaktiivisista jätettä syntyisi vähemmän

arvoisa puhemies

näin ollen korkeakaan vero ei olisi perusteeton

tulkitsen että hänen eduskuntaryhmänsä nimissä käyttämänsä puheenvuoro oli hallitusyhteistyölle kyllä myrkkyä

tällainen mittava ydinvoimaloiden lisärakentaminen tuo myös huomattavan määrän lämpöenergiaa vesistöihin

pari vuotta sitten jättämäni aloite vesistöihin johdettavan lämpöenergian verottamisesta olisi ihan yhtä hyvin sellainen jota kannattaisi nyt kyllä valtiovarainministeriössä tutkia

tämä laki nyt mahdollistaa uudistumisen

suomen yliopistojen on nyt mahdollista nousta maailman huipulle

aalto yliopisto tulee sellainen olemaan

olen saanut ihan kansainvälisistäkin piireistä mielenkiintoisia kontakteja tähän liittyen

tänään oli helsingin sanomissa juuri iso kirjoitus siitä kuinka ydinvoimaloiden hukkalämpö vaikuttaa ekosysteemeihin lähivesistöissä

kun nämä lämpömäärät lisääntyvät nyt huomattavasti niin kyllä veroporkkana tässäkin toisi kiinnostavammaksi lämmön hyötykäytön

arvoisa puhemies

esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta vahvistaa suomalaisten immateriaalien oikeuksien suojaa ja sitä kautta työpaikkoja suomessa

on aivan väärin kuvitella että sillä suojeltaisiin ainoastaan suuryrityksiä

kyllä pienet tietoyritykset ovat tietosuojan tarpeessa kaikkein eniten

on aivan käsittämätöntä että tämä kritiikki on kohdistunut melkeinpä vain yhteen suuryritykseen tuossa hengessä kun pienyrityksen työpaikkoja tässä suojellaan

arvoisa puhemies

olen ympäristövaliokunnassa ja ympäristövaliokunnan kuulemisissa tuli hieman yllätyksiäkin ja käyn niitä tässä hieman läpi

yllätyksenä oli se että ympäristötoimien kustannustehokkuuden arviointi ja huomiointi on yllättävän heikolla tasolla eli meillä on lainsäädännön kautta velvoitettu sellaisiin toimiin jotka ovat itämeren suojelun kannalta varsin tehottomia

ilmiselväksi tuli että tutkimusta itämeren tilasta ja toimenpiteiden vaikutuksista tulee tehdä enemmän ja talous on kytkettävä tähän tutkimukseen

toinen yllätys oli se että maatalouden tuet ohjaavat aika heikosti ympäristön vaikutusten vähentämiseen ja parantavat sitä kautta heikosti itämeren tilaa

vaikka suojelutoimia on tehty maataloudessakin niin tuloksia ei silti synny ja eräs syy on se että maanviljelysmaan pinta ala on lisääntynyt

tämä on aika yllättävä tekijä myös että elinkeinon harjoittamisessa tehdään kyllä toimenpiteitä mutta kun samalla se elinkeinon harjoittaminen lisääntyy niin tämä ikään kun kompensoi

syntynyt työ tai kuitenkin saatu käyttöön vähän pohjoisempana eikä sen vaikutus itämeren tilaan aivan valtava ole mutta on kuitenkin huomioitava tämä kehitys että kun toisaalta rajoitamme niin toisaalta kannustamme sitten lisää viljelyyn

arvoisa puhemies

eli sanonkin että tämä maankäyttö tulee suomessa olemaan erittäin suuri poliittinen kysymys mihin me tätä valtavaa maatamme käytämme

selonteossa käsitellään monia tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä kuten parisuhdeväkivaltaa sukupuolten välistä tasa arvoa sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia

minusta se poliittinen keskustelu ei vielä ole lähimainkaan alkanut mihin maata sitten tulevaisuudessa on suomessa järkevää käyttää

uusia innovatiivisia ohjauskeinoja tarvitaan ja ne tulee kytkeä elinkeinojen harjoittamiseen niin että ne sitten oikeasti vähentävät näitä merkittäviä ympäristövaikutuksia

käytän puheenvuoroni pohtiakseni meitä jokaista koskevaa ihmisoikeuskysymystä oikeutta inhimilliseen vanhuuteen ja oikeutta inhimilliseen kuolemaan

ravinnepäästökauppaa kannattaisi harkita itämeren alueella selvittää sitä tarkemmin suojavyöhykkeiden varaamisia vesistöjen varrelle mutta tulisi myös ihan muitakin keinoja ottaa laajemmin käyttöön tällaista vähän järeämpää normiohjausta pakottamista tai velvoitteiden asettamista

inhimillinen vanhuus on parhaimmillaan aktiivinen elämänvaihe jossa ihminen löytää itsestään uusia puolia ja kehittyy edelleen myös ihmisenä

tänä päivänä liian moni huonokuntoinen vanhus elää riittämättömällä hoidolla kun omat voimat eivät riitä itsestä huolehtimiseen

luvut edustajille perkiökankaan emmi pullien heinonen huovinen sijoittaa arvoisa herra puhemies

esimerkiksi kaavoitus voisi olla huomattavasti jämäkämpää ja varsinkin taajama alueilla voitaisiin asettaa leveitä suojavyöhykkeitä jo kaavoissa ja muuallakin niin että tämä kaavaohjaus ikään kuin vähän laajenisi silloin kun on kysymys maanviljelystä vesistöjen rannalla eli eräs mahdollisuus olisi sitten tehdä vähän tarkempaa kaavaa siellä vesistöjen rannalla

ministeri paula risikko on ansiokkaasti esittänyt vanhuspalvelulain säätämistä

täytyy sanoa että tiedonannossa voisi aivan hyvin olla laskelma myös siitä kuinka paljon suomi hyötyy tästä ilmastorahoituksesta sillä mitä suurempi ilmastorahoitus sitä enemmän suomalaiset teknologiayritykset saavat siitä hyötyä

no sitten on esimerkiksi muilla elinkeinonharjoittajilla ympäristölupamenettely

inhimillisen kuoleman oikeuden vahvistaminen tulee mielestäni aiheelliseksi kun sairauksia pystytään hoitamaan yhä enemmän ja yhä pidemmälle

olisiko tarpeen sellainen jonkinlainen luvitus jossa katsottaisiin sen maanviljelystilan käyttöä maankäyttöä tai sitten ympäristövaikutusten arviointia luvan näkökulmasta

varsinkin jos henkilö on itse toivonut että vähäistä hyötyä tuovia kärsimystä aiheuttavia hoitoja ei saa loputtomasti jatkaa oikeus inhimilliseen ja luonnonmukaiseen kuolemaan tulisi varmistaa

tämä ei välttämättä tarkoita sitä että maatalouden harjoittaminen tulisi vaikeammaksi ei välttämättä ole kysymys siitä vaan siitä että me saisimme ne vaikuttavat toimet toteutettua ja totta kai sitten olisi myöskin niin päin että varmasti sillä tuella jota valtio tekee ympäristönsuojelun hyväksi

ennen pitkää meidän on voitava täällä eduskunnassakin käydä arvokeskustelua suhteestamme inhimilliseen kuolemaan ja jopa armokuolemaan

mutta ongelmana on nyt sitten se että tehdään toimia mutta ne eivät tehoa eikä tämä nyt varmasti maatalouttakaan onnelliseksi tee tämä tilanne

arvoisa puhemies

keskustelemme tänään kulttuurin tulevaisuudesta ja näenkin tässä erittäin paljon hyvää että suomalaisten kulttuurinnälkä on lisääntymässä

kulttuuri tuo hyvinvointia yhä useamman ihmisen elämään ja se vaatii kyllä tietysti kulttuuripoliittisia tekoja

kulttuurialaan liittyy läheisesti myös luovuus ja luovien alojen kehittyminen teija yhä useampi ihminen saisi sitten elin ja se että se olisi yhä useammalle ihmiselle jonkinlainen kulttuuri taidejohdannainen elinkeino

siinä mielessä on hyvä että tällainen selonteko on tehty

selonteossa olisi kyllä vielä enemmän voitu pohtia sitä miten saataisiin kulttuurialoille enemmän talouden voimaa

nythän hyvin pitkään on yhteiskunta rahoittanut kulttuuri ja taidekenttää ja onkin ollut ihan pääsääntönä että yhteiskunnan pitää rahoittaa nimenomaan taiteilijoita apurahoilla eikä tarvitsekaan välttämättä myydä teoksia tai se ei ole ollut varsinainen tavoite

mutta jos me haluamme oikein kunnolla monimuotoisuutta kulttuurin kenttään kyllä me tarvitsisimme sinne oikein kunnollisia talouden ohjauskeinoja niin että saisimme yksityisen rahoituksen tavallaan myös rahoittamaan taidetta

siinä mielessä meillä olisi paljon tehtävää erilaisten keinojen verotuksen keinojenkin kautta

olen esittänyt että esimerkiksi kotona tehdyn taiteellisen työn tai taidetuisi myös että se voitaisiin taide esityksen taidepalvelun joka on kotona tuotettu kotitaloudet voisivat remonttikustannusten

kaikki tällainen visuaalinen ja parempi taiteellinen suunnittelu yhdyskunnissa toisi hyvinkin paljon työtä taiteen ja arkkitehtuurin rajapinnassa

en sano että olisin miettinyt tätä asiakohtaa aivan loppuun saakka mutta monta keinoa olen kyllä keksinyt ihan senkin että kannattaa sijoittaa taiteeseen tai että kannattaa antaa lahjoituksia taideinstituutioille tällainenkin tarve saattaa tulla ajankohtaiseksi ja sen tähden enemmän ajankohtaiseksi että meillähän taiteeseen sijoittaminen tai taidelahjoitukset mesenaattitoiminta ei ole ollut kauhean yleistä

mutta nyt kun meitä on kohdannut tällainen onnenpotku että guggenheimin museo on aloittanut helsingin kaupungin kanssa yhteistyönä selvityksen ja suunnitelman siitä millainen olisi aivan uuden aikakauden museotoiminta taidemuseo ja tällaiseen mielikuvitushankkeeseen on lähdetty tässä yhteydessä kun tällainen aivan mielettömän hieno taidemuseo harkitsee sijoittumista suomeen ja tuo myös omia toimintatapojaan ja keskeisenä guggenheimin konseptissa on sekin että yksityiset ihmiset tekevät lahjoituksia tälle museolle ja museo ylläpitää sitä hienoa toimintaansa ja liittää me teemme tällä lahjoitusten avulla saattaa olla että nämä verotuksenkin keinot ihan tässä suomalaisessa ympäristössä voisivat tulla ajankohtaisiksi

tarvitsemme taidetta yhä laajemmin elämäämme ja elinympäristöämme parantamaan

kokoomuksen valiokuntaryhmän mielestä kuulemisessa ei tullut esiin mitään sellaista jonka perusteella esitystä ei olisi voinut tukea